arvoisa puhemies

voisi sanoa että hallinto on ajanut käytännön toteutuksen ohitse täysin eikä tosiasiassa ole mietitty mihin tämä johtaa käytännössä kun siirretään akatemiaprofessorit ja tutkijat työsuhteeseen organisaatioon jossa he työskentelevät

katselen ehkä tätä vähän toisesta näkövinkkelistä kuin edustaja kalmari

periaatteessa asia kuulostaa yksinkertaiselta ja fiksulta mutta jos lähdetään tarkemmin tutkimaan asiaa se osoittautuu huomattavasti monimutkaisemmaksi

ja vaikka niitä perustellaan sillä että tuottavuutta on saatu lisää niin suomalainen työ ei ole tällä hetkellä riittävän kilpailukykyistä

raimo sailaksen nostama palkkojen jäädyttäminen on aivan oikeansuuntainen heitto ja siltä osin toivon että tämäkin näkökulma huomioidaan

toimintaa on arvioitu huomattavan myönteisessä valossa tällä hetkellä

toinen näkökulma liittyy julkisen sektorin palkkatasoon

tänä päivänä julkisen sektorin varsinkin valtiopuolella yllättävää kyllä kuukausipalkat ovat korkeammat kuin yksityisellä sektorilla ja samaan aikaan myös erinäköiset muut työhön liittyvät edut ovat paremmat

koska perusteluissakin todetaan että akatemian toiminta on kehittynyt oikeaan suuntaan jää pohdituttamaan miksi romuttaa hyvin toimiva organisointimalli

esimerkiksi nokia toimii tuotekehityshankkeissa siten että näissä tutkimussolmukohdissa ihmiset ovat eri organisaatioiden palveluksessa

mikä yhdistää nykytilanteessa akatemiatutkijat ja yliopistoväen

on asianmukaista että viiveitä aiheuttaneet saavat sakkokorvauksen mutta tietenkin pohdituttaa se että jos meillä parisataatuhatta maksetaan tulevaisuudessa sakkoja niin johtuuko se siitä että meillä on toimintamalleissa kehitettävää vai johtuuko se siitä että meidän tuomioistuimissamme ei ole riittävästi resursseja jolloin tulee pohdittavaksi jatkovuosina se onko järkevämpää maksaa sakkoja vai onko järkevämpää palkata lisää henkilöstöä tuomioistuimiin jotta näistä viiveistä päästään

samoin tässä valmistelussa ei ole kuunneltu itse näitä meidän akateemikkojamme ja syvällisempi tutkimuspoliittinen pohdinta on jäänyt täysin avonaiseksi

lisäksi jää pohdituttamaan tilanne että täällä puhutaan kovasti kahden kerroksen väestä yliopistojen sisällä mutta itse asiassa tämä laki johtaa todelliseen kahden kerroksen väen muodostumiseen

on työsuhteessa a henkilöitä joilla on tosiasiallisesti normaalit työlainsäädännön mukaiset olosuhteet ja sitten on b henkilöitä joita ovat akatemiaprofessorit ja tutkijat joilla tilanne lähtien siitä kuinka heidän hakunsa arviointinsa ja rekrytointinsa tehdään poikkeaa täysin siitä miten on laita työsuhteessa olevien henkilöiden

haluan puhua ja haluan tehdä ja on hyvä että saa olla tekemässä yhdessä meidän viisaan hallituksen kanssa siltä osin ed

arvoisa puhemies

se on vähentynyt vuosi vuodelta

yhä useampi suomalainen ei ole enää kirkon jäsen

herää pohdinta siitä onko tämäntyyppinen laki yleensä mahdollinen koska nämä perustelut jättävät tilanteen jossa joudutaan lakia vastaan toimimaan

sinänsä on hyvinkin tärkeätä lähteä miettimään millä tavalla pystytään kirkon rooli uudella tavalla rakentamaan nuorten kohdalla

tässä kohdin meidän onkin syytä huolestua koska normaalisti se nainen on siellä kantanut perheestä huolta ja myös yhä useampi perheenäiti saattaa tarttua pulloon

tältä osin toivon että meillä sivistysvaliokunta pohtii juuri työlainsäädännön näkökulmasta onko tämä järjestely yleensä mahdollinen

monella nuorella äänestysikäiseksi tulevalla nuorella on vuosi rippikoulusta jolloin voidaan ehkä kuvitella ja nähdä että nuorella voisi olla myöskin jonkinmoista kiinnostusta olla mukana vaikuttamassa omaan kirkkoyhteisöönsä

yhä useampi kuolee alkoholismin tuomiin sairauksiin yhä useampi on meidän sairaaloissa sen vuoksi että on alkoholinkäyttäjä

tämä on yksi tapa tehdä se

kuitenkin näen tärkeänä että lain vaikutuksia seurataan muutaman vuoden kuluttua ja arvioidaan lakia uudestaan a

ja seuraava puheenvuorosta ja nurmi

yksi tapa on käydä läpi jo eduskunnan työpöydillä olevat lait jotka tuottavat kunnille lisää tehtäviä ja näin ollen myös kustannuksia

tämä vaatii meiltä jokaiselta rohkeutta valiokunnissa katsoa läpi ja käydä läpi jokainen esitys jotta emme aiheuta yhtään ainutta euroa lisää kustannuksia kunnille

arvoisa puhemies

tämä käytävä keskustelu jonka aloitti edustaja skinnari on mielenkiintoinen ja herättää tietenkin pohdintoja siitä mikä on meidän valiokunnan tehtävä ja mikä on sitten siellä kelan valtuutettujen tehtävä

jollain tavallahan kelan tehtävä on toimeenpanna meidän lainsäädäntöä ja sen myötä on valvontatehtävä sen suhteen miten se toimii mutta voisi ihan aiheellisesti kysyä mikä on todellinen lisäarvo kelan valtuutettujen tehtävistä koska siellä on sitten olemassa myös kelan tilintarkastajat joissa on kansanedustajia

viinan hamstraus virosta on vain saatava keinolla millä hyvänsä loppumaan

tässä onkin seuraava työsarka

sitten sen lisäksi kun me käsittelemme valiokunnassakin tätä kyllä pohtisin kokonaisuudessaan sitä millä tavalla tulevaisuudessa suoraviivaisemmin kelan toimintaa valvottaisiin

jo perustuslaki olettaa meiltä sitä että me toimimme kansanterveyden hyväksi

eikä olisi myöskään pahitteeksi pohtia kuuluvatko ne kaikki viinakset sinne meidän markettien hyllyille pullot ja tölkit

aika moni nuori kävelee tänäkin kesänä sen sikspäkin kanssa vastaan

vapaassa maassa tulee jokaisella olla oikeus rakentaa perhettä omalla tavallaan

arvoisa puhemies

me kävimme kovin keskustelua siitä että onko hyvä asia vai huono asia että hakumaksut poistetaan ja löysimme että puolensa kuten kolikollakin on kaksi puolta on hyvät asiansa ja huonot asiansa ja siltä osin totesimme että tässä on paikka myöskin laittaa valiokunnan lausuma jossa sitten seurataan että miten tilanne kehittyy

selvää on että esitys on erittäin hyvä askel siihen että me arvostamme myöskin meidän senioreiden osaamista nykyistä enemmän

muutamia pohdintoja lukukausimaksuista

arvoisa puhemies

erotilanteita sattuu niin avioliitto kuin avoliittoperheissä

on erinomainen asia että eduskunnan tilintarkastajat ovat ottaneet katsottavakseen myöskin palkeisiin meidän valtion talous ja henkilöhallinnon palvelukeskukseen siirtymisen

ensinnäkin on erinomainen asia että olemme vihdoin viimein tämän hallituksen aikana saaneet lukukausimaksut meidän korkeakouluille eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille

tästä kuitenkin herää jatkopohdinta kun meillä on virkamiehet kysymyksessä mihin me itse asiassa tarvitsemme eroamisikää

siltä osin on varmasti myös syytä seurata sitä kuinka paljon syntyy välillisesti hallinnollisia tehtäviä meidän henkilökunnalle laskea palkeiden kustannukset ja siihen myöskin välilliset kustannukset

näin kuten edustaja elomaa totesi pystymme myöskin monipuolistamaan meidän korkeakoulujen rahoituspohjaa ja se myös johtaa suomalaisten opiskelijoiden näkökulmasta siihen että jotta näitä meidän koulutustuotteita voidaan myydä niin niiden pitää olla riittävän korkealaatuisia jotta ne sitten myöskin kävisivät kaupaksi ja tästä laadusta myöskin tulevat meidän suomalaiset nuoret nauttimaan

arvoisa puhemies

jokaisella on oikeus hyvään ikääntymiseen

täältä löytyy meidän edustajistakin monta sellaista jotka jatkavat loppuun asti

toinen voi tienata silti vähemmän ja toinen enemmän toinen voi hoitaa lapsia ja näin ollen olla se vähäisemmin tuloja tuova toinen taas saattaa olla se joka kantaa enemmän taloudellista vastuuta

arvoisa puhemies

usein nimittäin näissä tilanteissa syntyy sellainen ongelma että sieltä siirtyy kustannuksia mutta sitten monesti tehtäviä jääkin tehtäväksi sinne originaaliyksikköön tai joissain tapauksissa tehtävät saattavat jopa lisääntyä välillisesti meidän virkamiesten arkipäivän sisällä

en näkisi byrokratiana sitä jos lasten taustoja selvitetään

kun ikääntyvä tulee siihen vaiheeseen että toimintakyky ei enää ole normaali tulee paikka arvioida missä on se koti

ajatellaan lasta jolla on lastensuojelutarpeita mikä sen parempi paikka on tehdä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen välillä ja käydä sitä keskustelua mikä on lapsen parhaaksi

on hieno asia että ministeri nosti esille yhteisölliset asumismuodot mutta yhtä lailla meillä on mahdollisuus saada perheasumista nykyistä enemmän

samalla meillä on yksi merkittävä epäkohta avoliittojen kohdalla

välillä tietenkin pohtii onko meillä järkeä päättäjinä

on maita joissa kerätään lukukausimaksuja ja myöskin hakumaksuja ja on maita joissa kerätään lukukausimaksuja mutta ei itse hakumaksuja

kysymys onkin siitä että kun tulevat ne vaikeat vuodet onko meillä tarjota erilaisia vaihtoehtoja meidän ikääntyneille jolloin he voivat löytää itse sen parhaimman asumismuodon viimeisille vuosillensa

nyt puhutaan tietyllä tavalla niistä selvistä tapauksista mutta entä ne lapset joiden osalta voi olla jopa heidän etunsa mukaista että yli poikkihallinnon käydään lapsen tilannetta lävitse

aalto yliopiston professorit malmi ja vauramo tekivät tutkimuksen siitä kuinka parhaimmat käytännöt käyttöön ottamalla suomi voi säästää sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa jopa pari miljardia euroa

toisaalta voi ajatella näinkin päin että ehkä se on hyvä että suomessa on valittu linja jossa luovutaan hakumaksuista koska meidän tehtävähän on madaltaa sitä kynnystä mahdollisesti meidän maksavilta asiakkailta meidän korkeakouluille ja näin ollen pidämme oven vähän enemmän avoinna meidän mahdollisille maksaville opiskelijoille

keskustelu päättyi

eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi

sinne jos tulee murkkuikäinen ja vanhemmat eivät oikein tule toimeen sieltä saa avun ja ammattilainen tulee tukemaan perheitä kasvatustyössä

meillä ei ole tällä hetkellä mitään erityislainsäädäntöä joka sääntelisi avoliiton päättymiseen liittyviä varallisuusoikeudellisia asioita

kysynkin ministeriltä

mitä toimia tehdään ikääntyneiden valinnanvapauden lisäämiseksi erilaisten asumismuotojen osalta

kysynkin asianomaiselta kuntaministeriltä miten me varmistamme että me saamme kunnissa ne parhaimmat käytännöt käyttöön jolloin myös meidän kansalainen saa mahdollisimman hyvät palvelut nopeasti

arvoisa puhemies

toisaalta tähän tietenkin liittyy se että tähän päivään asti tässä on opetushallitus saanut kerättyä myöskin käsittelyänsä ja sitä taustatyötä varten rahoitusta ja nyt se rahoituspohja jää pois

mitä toimenpiteitä ministeri aikoo tehdä jotta meidän perheneuvolatoiminta ja perhetukikeskustoiminta vahvistuisivat tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

jollain tavalla välillä pohdituttaa se että meillä teknologia on tuonut valtavan määrän uusia mahdollisuuksia toimittaa tietoja toimia eri tavalla ja tässä kohdin on aivan loistava esimerkki siitä että aina ei tarvita henkilökohtaista vientiä vaan se tieto voidaan myös toimittaa puhelimitse

yksi esimerkki kelan kehittymisestä on se millä intensiteetillä sähköisiä palveluita on viimeisten neljän vuoden aikana viety eteenpäin

siltä osin on tietenkin paikka miettiä että miten näitä opiskelija ja hakupalveluja sitten pystytään kehittämään ja siltä osin se asiallinen huoli on kirjattu myöskin valiokunnan mietintöön

tässä kohdin me voimme sitten kohdistaa niitä resursseja sinne oikeudenkäynteihin ja tuomariresursseihin joissa erityisesti tarvitsemme lisää resursointia

edustaja skinnari juuri kertoi kuinka valvotaan valvottavia ja valvojat valvovat sitä kohdetta niin että kyllä meillä on aivan liian monta moninkertaista valvovaa elintä

näen että asia on erittäin tärkeä ja tämä on tietenkin viesti siitä että tervetuloa suomeen tervetuloa suomeen opiskelemaan meidän loistaviin opinahjoihin muualta maailmaa eu ja eta maiden ulkopuolelta

se mikä tietenkin on vielä ongelma on että usein on pelkästään se sähköinen kanava netissä mutta itse meidän prosesseissa on varmasti kehitettävää ja osin vanhalla tavalla toimitaan

arvoisa puhemies

valtiontalouden tarkastusvirasto on jälleen tehnyt ansiokasta työtä ja ottanut tärkeitä aiheita tarkastuskohteikseen

näkisin että meidän tehtävämme olisi jatkossa pohtia miten me suoraviivaistamme meidän hallintoa emmekä näin monimutkaisilla valvontaprosesseilla toimisi ja käyttäisi aikaamme kaikkien aikaa turhaan

osa kelaan kohdistuvista valituksista on selkeästi liittyen vaikkapa päätösten selkeyteen kelan käsissä mutta osa on sellaisia että meillä on lainsäädännössä mutkia jotka aiheuttavat näitä valituksia

tarkastusvirasto on todennut uusiutuvan energian tukemisesta että meillä on kolmenlaisia tukimuotoja

meillä on tekes tukea joka menee uusiutuvan teknologian kehittämiseen jonka voidaan todeta olevan tarpeellista suomalaisen kasvun näkökulmasta

ei vain se mitä tehdään laitoshoidossa tai kotona vaan myös se miten me vähennämme laitoshoitoa tarvitsevien määrää

lisäksi kelan toiminnan kehittämisessä on parannettavaa ja myös voimme saada kymmenien miljoonienkin säästöjä jos voimme toiminnassa tehdä asioita uudella tavalla

toisaalta kriittistä tarkastelua tulee harjoittaa siinä kohdin kun lähdemme tekemään esimerkiksi investointitukia tai muita suoria tukia